tässä salissahan viime kaudella käytiin useammankin kerran keskustelua tämän termin tarkoituksenmukaisuudesta ja en nyt muista että kukaan olisi suhtautunut siihen ymmärtäväisesti

valtionosuuksia maksetaan aivan kuten ennenkin mutta se mikä tässä muuttuu on se että kunnat maksavat niiden täsmälleen samojen kriteerien mukaan sen oman kustannuksensa jolla he saavat valtionosuudet

ero on vain siinä että kun yksityinen ihminen tekee sijoituksia niin hän tekee sitä vain omalla riskillään mutta kun eläkeyhtiöt tekevät sijoituksiaan niin ne tekevät kaikkien suomalaisten eläkeläisten ja myöskin tulevien työntekijöitten varoilla koska jatkossakin eläkeläiset ja työnantajat tässä järjestelmässä vastaavat näistä kustannuksista ja siitä johtuu se että niin sanottu kolmikannan vaikutus eläkelainsäädännössä on ollut niin merkittävä

eihän tällainen ole mistään kotoisin ja kun kyse ei kuitenkaan ole taloudellisesti kovin merkittävistä summista niin tällainen selkeä ja aivan kuten edustaja mustajärvi sanoi perustuslain kannaltakin arveluttava seikka kyllä pitäisi ehdottomasti korjata

kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys on hyvä ja toivon tietysti että hallituspuolueitten edustajatkin ja miksei ministerikin kaiken muun viisautensa lisäksi tässä vielä viisastuisi sen verran että tämä opposition vastalauseessa esitetty ei siis sosialidemokraattien vastalauseessa vaan opposition vastalauseessa esitetty toivomus tästä jatkoajasta voitaisiin toteuttaa koska uskon kuitenkin että se on yhteiseksi hyödyksi

se on toistaiseksi vieläkin poistamatta ja pitää toivoa että se poistetaan

toinen asia joka kannattaa tähän liittyen pitää mielessä on eläkerahastojen siis sen sijoitusomaisuuden josta tässä on keskusteltu ja toisaalta eläkemaksujen suhde

minusta ei paljon parempaa perustetta kuntauudistuksen tarpeellisuudelle ole löydettävissä

mutta tietenkin kaikkein olennaisinta on että päästään siihen ettei sitä tarvittaisi siitäkään syystä että sotainvalidien asiat saataisiin sellaiselle tolalle että he aivan muista ehdoista riippumatta saisivat sen yhteiskunnan tuen jonka he ovat varmasti omalla elämällään ja siinä tekemisillään ansainneet

kun kuuntelee tätä keskustelua joka täällä on käyty ja kun siitä on välttämättömän poliittisen kuohkaamisen riisunut pois niin minusta kyllä näyttää että meillä on aivan erinomaiset edellytykset saada aikaan kuntauudistus

kannustan kaikkia tähän pyrkimykseen

arvoisa puhemies

sote on erittäin hyvä esimerkki

mäkelä täällä totesi tätäkin asiaa tulee tässä tapaturmavakuutuslain uudistuksen yhteydessä laajemmin tarkastella ja nyt tästä eteenpäin tietysti seuratakin

asko seljavaaran puheenvuoroon viitaten ja siihen ikään kuin jatkeeksi totean että meidän ei tule pelkästään huomioida

kun kuuntelemme asiantuntijoitten näkemyksiä ja myöskin niitä asioita mistä me oppositio ja hallitus täällä oikeasti puhumme niin me olemme lähes samaa mieltä kaikesta

on kohtuullista että maksajatkin saavat päättää siitä mitä herra huun tai saavat vaikuttaa siihen mitä heidän rahoillaan tehdään mutta lopullinen päätösvalta suomen perustuslain mukaan on eduskunnalla edelleenkin myöskin eläkeasioissa

huomioida verbi tarkoittaa huomioiden tekemistä

kaiken kaikkiaan kun miettii mitä tästä vielä pitäisi sanoa niin ehkäpä nyt se että todellakin oli oikein ja onhan sekin historiallista että saattoi olla mukana lakiesityksessä jossa ei menty kirjan mukaan ja siitä huolimatta kaikki juhlivat täällä salissa tätä laajaa yksimielisyyttä

toivon että hallitus todella pitää huolen siitä että ne virat sinne tulevat koska muuten tämä on jälleen valitettava esimerkki valtion tuottavuus tai siis oikeammin työpaikkojen vähentämisohjelmasta jossa tehtävien lisääntymiseen vastataan tehtä vien tekijöiden vähentämisellä ja siitä ei hyvää seuraa ei ainakaan terveydenhuollossa

se tarkoittaa sitä että kun muissakin euroopan maissa kuin suomessa vanhusten määrä ja eläkeläisten määrä lisääntyy niin nimenomaan yritysten ja työntekijöitten maksurasitus tulee olemaan suurempi kuin suomessa

arhinmäki täällä viittasi siihen että urheilijoilla ei ole lakko oikeutta niin todellakin sitä että sitä ei ole kannattaa pohtia

arvoisa puhemies

oletteko te edustaja tolppanen tosiaan sitä mieltä sitten että näille kolmansista maista tuleville työntekijöille pitäisi maksaa huonompaa työttömyysturvaa kuin suomalaisille koska heidän omassa maassaan heidän olonsa ovat huonommat

ukkolan hellän ja kauniin äänen kohdistamassa huomiotaan vasemmistopuolueitten käyttäytymiseen

minusta se ongelma on siinä että kun tähän saakka helsingissä tulosten laskenta on kestänyt huomattavan pitkään niin nyt sitten muu suomi joutuu odottelemaan niitä helsingin viimeisiä vaalipiirejä koska lopullinen tulos voidaan saada vasta sitten kun jokaisessa vaalipiirissä tulos valtakunnan tulos on laskettu

itselleni tulee nyt ensimmäiseksi mieleen että minä oikeastaan lämpimästi kannattaisin sitä että tämmöinen oikeus olisi juuri näinä aikoina olemassa

kun te vertailitte näitä euroja eri euroopan maissa niin kyllä se nyt kuitenkin taitaa olla niin että se suomalainen työläinen saa sillä eurollaan enemmän perunoita kuin virolainen virossa

erityisesti kuopiolaisena jääkiekon ystävänä toivoisin että tämmöinen lakkohenkisyys puhkeaisi eräässä toisessa keskisuomalaisessa kaupungissa

olen jo kauan ennen sen tuen saamista ilmoittanut toimivani niitten tavoitteitten puolesta joiden edistämiseen he ovat sen tukensa antaneet

siis kysymyshän on nimenomaan palkkojen ja hintojen suhteista ja sillä tavalla on hieman erinäköinen se kuvio mutta jos suomalaista työttömyysturvaa aletaan eriyttää sen mukaan että sen nauttijoista osa asuu jossain muussa maassa kuin suomessa niin silloin se vaarantaa vielä enemmän suomalaisen työttömyysturvan kuin se että suomessa maksettaisiin samaa työttömyysturvaa kaikille jotka ovat siihen oikeutettuja

kolmikannan valmistelemia tai kolmikannan merkittävästi lausumia lakiehdotuksia tavataan myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnassa

hän on vielä iloisempi

tästä syystä pitää pystyä löytämään sellainen optimaalinen taso riskin ja tuoton välillä jotka ovat useimmiten toisilleen vastakkaisia että pelko rahojen menettämisestä eläkerahastojen menettämisestä on mahdollisimman pieni mutta samalla tuotto mahdollisimman suuri ja se ei ole helppo tehtävä

muutos ei vaikuttaisi valtion menoihin

me olemme hyväksyneet tämän tai euroopan unioni jonka jäsen olemme on hyväksynyt tämän direktiivin eikä sillekään oikein mitään voi

mutta on aivan selvää että me täällä edustajina vaikka arvostamme kolmikannan keskeisiä saavutuksia joitten varaan tällä hetkellä voimassa oleva pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan suomi on kuitenkin rakennettu siitä huolimatta totta kai sellaisissa yksityiskohdissa joissa ne eivät tunnu järkeviltä niitä vastustamme

marjanpoimijoitten osalta todellakin voidaan ajatella että he jos ketkään olisivat ainakin nyt tänä vuonna ansainneet olla tämän direktiivin piirissä mutta jatkossakaan he valitettavasti eivät ole tämän direktiivin piirissä

niin runsaasti kuin takuueläke ja kelamaksun poisto ja kaikki muu täällä tämän lakiesityksen yhteydessä jo mainittu innostaisivatkin minua laajempaan eläkepoliittiseen keskusteluun niin yritän kuitenkin hillitä itseäni pitäytymään vain tämän lakiesityksen arvioinnissa

vaikka tässä on esitetty erilaisia epäilyksiä niin olen minä nyt kuitenkin tulkinnut tätä keskustelua niin että me kaikki olemme täällä yksimielisiä siitä että me tarvitsemme nimenomaan eläkerahastoja ja niille mahdollisimman hyvän tuoton mutta myöskin mahdollisimman suuren vakuuden tai turvaavuuden

olen kyllä sitä mieltä että saattaisi olla tulevalla vaalikaudella hyväksi että se kolmikannan tietoinen alasajo jota työnantajapuoli on harrastanut ja joka on täällä vähän sieltä ed

koko kiistan ydin on tämä tasoitusmäärän olemassaolo

vaikutukset kokonaistyöllisyyteen ovat epävarmat

yrityskohtaiset maksut myös vähentävät työllisyyden vaihtelua mutta saattavat lisätä työttömyyden kestoa

marjaana koskinen puolestaan käytti erinomaisen yksityiskohtaisen ja kohtuullisen pitkänkin puheenvuoron esitellessään tämän lakiesityksen yksityiskohtia

hurskastella tietenkin voi monella tapaa

kysymys tästä haitta asteesta on sinänsä vakava kysymys

eräs tapa vaikuttaa yritysten työllistämis ja irtisanomispäätöksiin sekä palkanmuodostukseen on tiukempi vakuutusperiaatteen noudattaminen työttömyysvakuutusmaksujen määräytymisessä

rehula täällä korosti eli tähän valmisteluun ja siksi luen nyt tästä valiokunnan mietinnöstä kuitenkin yhden kappaleen koska tässä kiteytyy pitkälti tämän lakiesityksen ongelma joka sitten johti siihen että olemme esittäneet vastalauseessamme tämän koko lakiesityksen hylkäämistä

tästä syystä siihen saakka tämä ylimääräinen maksu kun onneksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset jäivätkin pienemmiksi kuin oli oletettua maksuja määrittäessä kohdistui pienille ja keskisuurille yrityksille jotka maksoivat vain kiinteän tariffin

maksujen liittäminen kiinteämmin työttömyysriskiin joka on erilainen eri aloilla ja eri yrityksissä johtaisi maksujen eriyttämiseen toimialoittain tai yrityksittäin

mutta sekin on vain yksi keino pitää huolta siitä että kun päätetään antaa vain tietty määrä rahaa niin tällä keinolla sitä sitten ikään kuin hoidetaan kuntoon

sitten tästä itse asiasta

tällöin syntyisi uusi takaisinkytkentämekanismi työllistämisen ja työvoimakustannusten välille millä pitäisi olla irtisanomisia vähentävä ja palkkamalttia lisäävä vaikutus

arvoisa puhemies

työttömyysvakuutusmaksujen porrastaminen työttömyysastetta seuraavaksi jos siinä olisi myös yrityskohtainen seuranta voisi olla työllisyyttä ylläpitävä kannustin

tätä samaa me myös puhuimme valiokunnassa ja teimmekin oikein tiedotteen sitä harvemmin tehdään ja lähetimme medialle mutta eipä ole oikein missään näkynyt se ei ehkä ollut niin mediaseksikäs kuin moni muu asia on ollut viime aikoina

siksi mielelläni näkisin että säädettäisiin laki jossa sallittaisiin tietosuojaa rikottavan silloin kun se koituu sen rikkomuksen kohteeksi joutuvan eduksi

noudatan edustaja satosen menettelytapaa ja sanon muutaman asian itse asiastakin ja sen jälkeen alan puhua toivottavasti en asian vierestä yleisemmistä asioista

tänä aikana uskon oikaiskoon jos jollain on parempaa tietoa olleeni yksi niistä edustajista joka on useimmin puhunut tai tehnyt ehdotuksia nimenomaan perusturvan sen kaikkien eri elementtien parantamiseksi

arvoisa puhemies

hallitus on nyt kuitenkin päätynyt kokonaisuudistuksen sijasta esitykseen jossa erillislailla säädetään maksuperusteisesta lisäeläketurvasta eläkesäätiöissä ja kassoissa

olen varaus kirjaamaan varauksiksi nämä omat eläkevastuunsa ja tästä syystä järjestelmää muutettiin eli tuli tämä maksuluokkajärjestelmä joka on nyt voimassa ja jossa myös suuret yritykset nyttemmin maksavat omalta osaltaan tätä

arvoisa puhemies

sitten lopuksi kun pyysin itse sitä debattipuheenvuoroa niin pyysin sitä todetakseni kun edustaja rossi käytti täällä ilmausta lopullinen ratkaisu että kyllähän se tulevaisuuteen suunnattuna voi olla jotenkin perusteltu mutta se historiallinen menneisyys on sellainen että en mielelläni olisi tässä yhteydessä sitä kuullut

tässä on nyt vähän tätä keskustelua kuunnellessa tullut välillä semmoinenkin käsitys että ihan selvää ei ole mistä eläkkeiden varhennuksessa oikeasti on kysymys

tämähän oli mielenkiintoinen teollisuuspoliittinen näkemys

järjestelyyn sovelletaan joko eläkesäätiölakia tai vakuutuskassalakia jotka ovat monin osin vanhentuneita ja sen vuoksi vaikeaselkoisesti sovellettavissa nyt esitettyyn lakiehdotukseen

omaishoidon tukeen tarvitaan kriteerit sellaiset kriteerit jotka takaavat sen että jokaisessa suomen kunnassa jokainen omaishoitaja saa tukea vaikka kunnalta rahat loppuisivatkin

työmarkkinatuen peruspäivärahan kansaneläkkeen vähimmäispäivärahojen ja niihin liittyvien erilaisten rajoitteitten poistamiseksi

telen yleiskeskustelun päätin ryhtyä yksityiskohtaisia käsittely eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällä mietin mukaisiin alle

siis varhennuksen poistamisessahan ei edustaja tolppanen täällä siitä kyseli ole kyse siitä että eläkkeitä sinänsä heikennettäisiin

lakiehdo tukseen sisältyykin useita osin lainsäädännön vanhentumisesta johtuvia puutteita joita valiokunta ehdottaa jäljempänä korjattavaksi

palautuksiahan on tehty koko ajan mutta samanaikaisesti erillään tästä kasvoi maksuvelvoite siitä mitä oli arvioitu sitä että mikään satama ei tulevaisuudessa tarvittavan tasoitusmäärän olevan

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseensa sisältyvän näin lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotukseen järkevä päätös

palkkasummaraja tarkistettaisiin aina edellisen vuoden palkkakertoimella jolloin työttömyysvakuutusmaksuja koskevaa esitystä annettaessa tiedettäisiin seuraavan vuoden palkkasummaraja

mutta me olemme hallitusohjelmassa sopineet että ne kriteerit laaditaan ja kun ne kriteerit laaditaan niin ei ole mitään perustetta siirtää omaishoidon tuen maksattamista kelalle koska kyllä se kela tarvitsee ne kriteerit joka tapauksessa voidakseen maksaa niitä

toden totta valiokunta korjasi yli kymmentä pykälää kirjoitti niistä valtaosan uudelleen ja kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi se ei voi olla lainsäätäjän tehtävä

tästä syystä pienyrittäjistä on näyttänyt siltä että eihän tässä mitään helpotuksia ole saatu koska toisella kädellä on todellakin annettu menneisyyden seurauksena mutta sitten toisella kädellä on otettu tulevaisuuteen varautumiseksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puhemies

edustaja satosen näkemys teoreettis periaatteellisesti on ymmärrettävä mutta sopii kysyä kuinka isoa osaa tämä hyvätuloisongelma sitten oikeasti koskisi

arvoisa puhemies

asko seljavaara on edellyttänyt että uusi kokonaislakiesitys valmistellaan tietyssä ajassa niin sitä ei ole valmisteltu niin että on vähintäänkin perusteltua että valiokunta huomauttaa tästä ministeriötä

juuri tästä syystähän varhennus ei ole nauttinut suurta suosiota

samalla kuitenkin haluan kiinnittää huomiota siihen että on tietysti myöskin liioittelua kuvitella että omaiset pystyisivät vastaamaan yksin vanhustenhoidosta

sitä en osaa sanoa että ehkä jonkunlainen henkilöstöjohtaminen on saattanut kyllä tuottaa joskus iltaisin täällä henkilöstölle vähän ongelmiakin ja ne on pantu myöskin puhemiehen syyksi ehkä aiheetta

tämän vuoksi tarvitaan järjestelmä jolla tämä asia pystytään hoitamaan niin että lopputulema erityisesti pienten yrittäjien ja keskisuurten yrittäjien osalta on oikeudenmukainen mutta että se kattaa myös tulevaisuuden tasoitusvastuut

kuten vastauspuheenvuorossani totesin minulla on hieman alikersantti hietasmainen olo mää oon kauhia hämmästyny sanoisin siis jos olisin turkulainen tai jotain muuta

silloin kun käsittelimme takuueläkettä täällä niin pian sen jälkeen ihmisiltä alkoi tulla soittoja joissa oltiin kovasti närkästyneitä siitä että mitenkäs kun en nyt saakaan sitä takuueläkettä jonka piti tulla

olisiko siitä syntyvä kyyläämisperiaate tai miksi sitä nyt halutaan sitten kutsuakin sen arvoinen että tämä ikään kuin moraalikadon esto voittaisi ne haitat mitä siitä syntyy

poimija san remossa lakiesitys saa siitä että hoitovapaata laajennetaan nyt koskemaan myöskin yrittäjiä

miedolle todettava että kun entisessä elämässä joutui oman työnsä puolesta läheltä katsomaan niitä perheitä jotka joutuivat miettimään sitä pitääkö ryhtyä keplottelemaan saadakseen riittävän toimeentulon itselleen korostan sanaa riittävän että jouduttiin jopa harkitsemaan pitäisikö ottaa näennäinen avioero että ensisijainen turva riittäisi tai että edes viimesijainen turva eli toimeentulotuki riittäisi niin kyllähän silloin vika on jossain muussa kuin niissä ihmisissä

täällä erilaisia puheenvuoroja tänään käyttäneet puolueet ovat perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja jotka nyt eivät ole tänään puhuneet täällä lukuun ottamatta kaikki olleet myöskin hallituksessa

siksi me tarvitsemme tämän lain kokonaisuuden jota nyt ollaan säätämässä

asko seljavaara kun te sanoitte että ministeriö vastauksenaan valiokunnalle lausui että kun sitä ei kenties saataisi pitkään aikaan valmisteltua niin sen takia se saattaisi muodostua kohtuuttomaksi niille jotka nyt olisivat sitten tulossa tämän tällaisen etuuden piiriin

toisaalta edustajat kallis ja vistbacka on todellakin syytä pitää kiinni siitä että ei synny sitä käsitystä että itse päätämme palkoistamme mutta toisaalta meitä kyllä syytetään siitäkin kun ette uskalla päättää ette uskalla itse korottaa niitä palkkojanne ja sitten panette toiset niitä korottamaan

mutta hämmästykseni johtuu kyllä siitä että kuten ministeri risikkokin tässä totesi niin mehän olemme täällä voimakkaasti terveydenhuoltolakia käsitellessämme arvostelleet sitä että siinä oli kyllä lihat osittain läskitkin mutta sen sijaan tukiranka eli luusto ja lihaksisto puuttuivat eli

tietysti perustuslain kannalta on kohtuullista että yrittäjiä kohdellaan tässäkin asiassa sosiaaliturvan osalta samoin kuin työsopimussuhteessa olevia kunhan nyt huolehditaan siitä mihin valiokuntakin on viitannut että se yrittäjän määrittelyn alaraja saatetaan sellaiselle tasolle että ihan oikeasti sitten puhutaan yrittäjistä

aina siinä kuitenkin kun joudutaan siitä keskustelemaan missä kohtaa se oikea tulorajan taso menisi joudutaan pohtimaan sitä kärsivätkö enemmän ne joitten ei oikeasti pitäisi kärsiä vai hyötyvätkö ne joitten ei pitäisi hyötyä

kun täällä on puhuttu ryöstöstä ja aika voimakkaita termejä muutenkin käytetty niin eihän tässä mitään omaisuutta siirretä mistään minnekään

sitten tämä osa aikaeläke ja myöskin nämä lisäpäivät joihin edustaja satonen täällä ansiokkaasti viittasi

olen jotenkin ajatellut kuunnellut tätä keskustelua että miltähän tämä on mahtanut kuulostaa niistä työttömistä joihin tämä keskustelu konkreettisesti heidän saamiensa etuuksien muodossa kohdistuu

kyllä ne säilyvät me emme me

sen takia minä nyt kuitenkin luulen että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta olisi ihan hyvä jos se poistettaisiin kokonaan

jos eduskunta edellyttää että sille valmistellaan lakiesitys joko määräajassa tai ainakin niin että se valmistellaan kohtuullisen nopeasti niin ei ministeriöllä pitäisi olla kanttia sanoa että ei sitä nyt voida valmistella kun se on niin vaikeata